tästä olemme yhtä mieltä

esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten verotus kiristyy ja kotimaisen energian kilpailukykyä mainitsen vain turpeen on heikennetty

kotimaisia työpaikkoja katoaa

siksi olennaista todella onkin miettiä kuntien tehtävien ja resurssien määrää lakisääteisten velvoitteiden ja taloudellisten voimavarojen välistä epätasapainoa

niillä ei turvata peruspalvelujen rahoitusta eikä saatavuutta vaan kunnan tehtä vien uudelleenmäärittely on se mistä työ kun tien rakennemuutoksessa olisi tullut aloittaa

tarvitaan lisäksi muitakin keinoja

pienet ja keskisuuret yritykset ovat maamme merkittävin työnantaja

perussuomalaiset ovat ehdottaneet että kokeilisimme ainakin määräaikaisesti niin sanottua viro mallista yritysverotusta työllistäville kasvuyrityksille

me emme ole uudistuksia vastaan suoralta kädeltä

se tarkoittaa että työllistävät kasvuyritykset jotka eivät maksaisi omistajilleen osinkoa olisivat vapautettuja yhteisöverosta eli tuloksen verotuksesta

hallintoa on kevennettävä byrokratiaa karsittava ja esimerkiksi viiden vuoden työsuhdesuojaa harkittava mutta kuntien määrä kuten edellä totesin ei voi olla kuntaremontin ykköskysymys

suurkunta ei automaattisesti ole taloudellisempi ja tehokkaampi kuin pienempi kunta ellei sitten tarkoituksena ole purkaa palveluverkostoa uuden suurkunnan reuna alueilta

jatkuvasti paheneva nuorisotyöttömyys on vakava ongelma joka tulee pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle hyvin kalliiksi inhimillisestä hinnasta puhumattakaan

asiantuntijat ovat joka tapauksessa arvioineet ettei kuntauudistus tule onnistumaan tavoitteessaan eli palvelujen rahoituksen turvaamisessa juuri siitä syystä että kunnilla on rahoitukseen nähden liikaa tehtäviä

arvoisa puhemies

suomen talous takkuaa

pääministeri luovuttaa valtiovarainministeri vaihtuu ja ministereistä moni tähyää brysselin lihapatojen äärelle

vaikka hallitus julkisesti kieltää pakkoliitokset on odotettavissa että ainakin osa kunnista joutuu liittymään vasten tahtoaan yhteen velvoittavan lainsäädännön seurauksena siis yhdisty tai itket ja yhdistyt

puolustusministerinä olen luonnollisesti tyytyväinen siitä positiivisesta mielenkiinnosta jonka hallinnonalani ensi vuoden talousarvioesitys on eduskunnassa saanut

edustaja niikon esittelemä valtiovarainvaliokunnan mietintö korostaa mielestäni oikeita asioita ja mietinnössä esitetyistä asioista on pyyhitty pois arvioita jotka aivan keskeisiä siitä helppo olla yhtä mieltä

puolustusmenojen maltillinen korotus ensi vuonna mahdollistaa materiaalihankintojen lisäämisen ja konsernisäästöistä huolimatta voimme pitää toiminnan tason ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla

tämä tarkoittaa että reserviläisten kertausharjoituksista varusmiesten maastovuorokausista ilmavoimien lentotunneista ja merivoimien alusvuorokausista ei tingitä

sitä voimme lisätä kustannusneutraalisti lainsäädäntöä kehittämällä sekä tietysti lisäämällä resursseja

tuon ensiksi mainitun kehittämiskohteen osalta toivon että tässä salissa olemme yhtä mieltä niistä lainsäädännön uudistuksista joita hallitus jatkossa esittää paremman toimintavalmiuden saavuttamiseksi

sitä varallisuutta ei kuitenkaan käytetä toiminnan rahoitukseen vaan sitä käytetään muun muassa uusien järjestelmien kunnossapitoon ja idean kannalla vielä en ole viemässä keskustelua muihin varaosiin

olen valiokunnan kanssa samaa mieltä että puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimiin syntyy sekä koulutus että varaosavajetta

tämän lisäyksen ansiosta meidän ei tarvitse leikata vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta joka on kaikkiaan kustannustehokas tapa pitää yllä reservimme taitoja

näihin totean että tämä kaikki tiivistyi alexander on nyt käsittelyssä oleva budjettiehdotus kyllä riittää reservin kertausharjoitusten tason ja määrän ylläpitämiseksi tämän vuoden tasolla

joulukuuta konkreettisista toimista joilla suomi vastaa ranskan pariisin terrori iskujen jälkeen esittämään avunantopyyntöön sekä yhdysvaltain pyyntöön liittyen isis vastaiseen koalitioon

vastauksena näihin suomi osaltaan tarjoaa jatkoa pohjois irakissa olevaan erbilin koulutusoperaatioon ja sen laajentamista sekä libanonin unifil operaatioon osallistumisen laajentamista

edellä mainituista operaatioista aiheutuvat kustannukset edellyttänevät lisämäärärahoja sotilaallisen kriisinhallinnan momenteille ensi vuonna mutta niiden osalta hallitus tuo esityksensä lisätalousarviossa

sotilaallisen kriisinhallinnan ajankohtainen tilanne huomioiden oli posiitivista että sdp ja vihreät esittivät lisämäärärahaa sotilaallisen kriisinhallinnan kalustomenoihin

tämä valmiuden kohottaminen on se akilleenkantapää tämän yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan reserviläisarmeijan muodostamisessa mutta voimme kustannusneutraalisti tällä vaalikaudella tehdä toimenpiteitä nimenomaan lainsäädäntöön

etenkin reserviläisiä voimme kutsua kertausharjoituksiin nykyistä kolmen kuukauden aikaa lyhyemmässä ajassa ja voimme esimerkiksi varusmiesten käyttöä pohtia laajemmin

yleisestä asevelvollisuudesta tämä hallitus ei aio tinkiä joten reserviläisten kertausharjoitukset ja varusmiesten koulutus pyritään säilyttämään mahdollisimman korkealla tasolla

tämä on asia jota on tämän vaalikauden aikana selontekoprosesseissa katsottava etenkin tässä uudessa puolustusselonteossa

tämä on asia johon on yhteisesti otettava kantaa samassa hengessä kuin viime vaalikaudella edustaja kanervan johtama parlamentaarinen puolustusselvitysryhmä teki ja hyvän konsensuksen löysikin

edustaja heinonen kysyi myös kehyshaasteista mutta myös tästä eun avunantolainsäädännön edistymisestä

valtioneuvosto on ottanut selvän kannan tätä ampuma asedirektiiviä vastaan ja samoin eduskunnassa puolustusvaliokunta ja hallintovaliokunta ovat ottaneet rakentavat kannat näihin

on käynyt selväksi että suomen maanpuolustusratkaisua yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustusratkaisuamme ei riittävästi euroopan unionin tasolla ymmärretä ja tämä on vaikuttamisen paikka meille

ei ole

edustaja mustajärvi kysyi myös afganistanin tilanteesta ja sanoi että siellä ei ole saavutettu pysyviä tuloksia ja kysyi mikä on tilanne

kieltämättä tilanne on heikko ja nyt ostamme lähinnä aikaa sillä että jäädytämme joukkojen tämän vuoden vahvuuden myös ensi vuodeksi

mistä nämä suhteettoman suuret säästöt otetaan ja millä aikataululla se on vielä auki mutta selvää lienee että hallitus aikoo ainakin lakkauttaa varuskuntia ja heikentää puolustusvoimien henkilökunnan etenkin siviilihenkilökunnan asemaa

kokoomuslainen kylmä yhteiskuntavastuusta piittaamaton ulkoistamispolitiikka saa siis jatkua tälläkin vaalikaudella

jälkimmäinen tarkoittaa että puolustusmateriaalin hankinnat ja puolustusoppimme kehittäminen ovat sidotut nato yhteensopiviin ja todella hintaviin asejärjestelmiin eivät suomen kannalta edullisempiin ja maamme olosuhteisiin paremmin soveltuviin asehankintoihin ja taktiikkaan

uskottava kansallinen puolustus ja nato optio eivät ole toisiansa poissulkevia jos rahaa on

hallituksella ei ollut ohjelmassaan rohkeutta tehdä ratkaisevaa strategista valintaa

todellista säästöä olisi nimittäin ollut saavutettavissa vain valitsemalla uskottavan kansallisen puolustuksen ja sotilaallisen liittoutumisen välillä

nyt tämä vaaleanpunainen hyytelöhallitus aikoo ratsastaa näillä kahdella hevosella mutta samalla pienentää kummankin rehuannoksia

arvoisa puhemies

jos hallitus nyt alkaa tinkiä alueellisten joukkojen oman maamme puolustuksen ydinjoukkojen aseistuksesta johtamisvälineistä koulutusajasta ja kouluttajista merkitsee se pidemmällä tähtäimellä maanpuolustuksemme alasajoa semminkin kun viime vuosina järjetöntä kyllä vanhaa mutta täysin toimivaa materiaalia on ehditty tonnikaupalla tuhota ja ottawan sopimuksen takia joudumme luopumaan kustannustehokkaista ja ainoastaan maahamme hyökkäävälle viholliselle vaarallisista jalkaväkimiinoista

julkisuudessa puhuttanut säästöajatus varusmiespalveluksen lyhentämisestä neljään kuukauteen on helppo ampua alas

miehistön pikakoulutus ei tuota taistelukentällä pärjäävää joukkoa ellei samaan aikaan lisätä huomattavasti kertausharjoituksia

valikoivampaan asevelvollisuuteen siirtyminen ei ole kestävä säästöratkaisu sekään

varuskuntien lakkauttamisesta saatavat säästöt ovat puolestaan vähäiset

yleisen asevelvollisuuden ja siitäkin kumpuavan maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi tarvitsemme jatkossakin koko maan kattavan varuskuntaverkon tai edes sen mitä siitä tällä hetkellä on jäljellä

säästöjä on syytä hakea pikemminkin kansainvälisestä kriisinhallinnasta

edustaja haavisto nosti esille ajankohtaisen kysymyksen pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ja mahdollisesta tulevaisuudessa siintävästä puolustussopimuksesta

ministeri haglund puhui vastauksessaan yhteisestä visiosta ja tahtotilasta

arvoisa puhemies

onnittelen niin debatissa kuin tässäkin yhteydessä vasemmistopuolueiden ja vihreiden pasifistisiiven kansanedustajia yhden perinteisen tavoitteenne oman maan puolustuksen asteittaisen alasajon edistymisestä mutta samalla hämmästelen maanpuolustukseen perinteisesti myönteisesti suhtautuneen kokoomuksen leikkausintoa

kuka uskoo että pohjoismaat tekisivät sitovia puolustussopimuksia kanssamme enemmistö pohjoismaista kun kuuluu natoon

vaan tästä herääkin kysymys onko oikeiston piilotarkoituksena ajaa oman maan puolustus niin alas ettei muuta mahdollisuutta yksinkertaisesti jää kuin liittyminen natoon

arvoisa puhemies

kannatan edustaja ruohonen lernerin esitystä

se on totta ja se johtuu pitkälti siitä että alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyviä tehtäviä on julkisuuden hallin jokeni jokainen poliitikko ja puolet viime aikoina ollut tavanomaista enemmän ja jos tämä ensi vuonna jatkuu niin on syytä tehdä samoin kuin tänä vuonna